rahat ovat olleet sen toimeenpano organisaation käytössä mutta näistä yleisistä erillisistä syistä kaikki eivät ole kyenneet suoriutumaan siitä tehtävästä yhtä nopeasti

no ihan sama juttu

kaiken kaikkinensa tässähän nyt tapahtuu se että tilanteessa jossa kaikki näkevät että ainakaan kaikki näistä kriisivaltioista eivät kerta kaikkiaan selviä eivätkä kaikki niitä lainoittaneet pankit kerta kaikkiaan selviä nyt kuitenkin vaan lisätään niitä yhteisvastuullisia toimia myös suomalaisten veronmaksajien piikkiin hurja määrä lisää miljardeja vastuita ja samaan aikaan tuo meidän kriisirahastomme voi meidän piikkiin tehdä ihan uudentyyppisiä sijoituksia paljon heikommin ja holtittomammin perustein

teillä voi olla iso liuta kaikennäköisiä esityksiä ja toimia mitkä te väitätte että te olette tehneet hyvässä tarkoituksessa mutta jos eivät ne ole johtaneet riman ylitykseen onnistumiseen niin ne eivät riitä

arvoisa puhemies

vielä siitä historiasta sen verran että me laadimme pelisäännöt siitä ja sille mitä euro on mitä yhteinen valuutta alue on ja mitä yhteinen keskuspankki on

ja kun ne ovat lähteneet pois ja kun suomalainen vie ja haluaa saada sen vientituotteensa sille ostajalle maan äärissä niin nyt tämän pienen jälleenrahoituksen ansiosta se viejä voi samalla tarjota luototusratkaisun sille ostajalle ja vielä sitten siihen näin tarjottuun rahoitukseen finnvera voi omalla takausinstrumentillaan tulla mukaan

minä puolustan kataisen ratkaisuja edellisen hallituksen aikaan koska yhtäkkisessä pudotuksessa kun suomella ei ollut paljon silloin velkaa oli perusteltua ja paikallaan estää kaikkinaiset ikävät vaikutukset ja seuraukset mitä siitä syntyi

niille ei siitäkään syystä löydy kysyntää ja kun laatuvaatimukset asunnon tarvitsijoilla ovat nousseet ja kun nuo asunnot eivät ole oikein sitten taloudellisesta tilanteesta johtuen olleet ajan vaatimusten mukaisia niin ollaan tällaisessa kierteessä jossa tyhjillään olevia asuntoja on todella paljon

minä sanoin jossakin julkisessa tilaisuudessa jossa olimme yhdessä että jos löydätte sellaisen ministerivaliokunnan päätöksen jossa näin on päätetty niin minä lupaan jättää ilokseni tämän eduskunnan siinä tilanteessa

ajatus siitä että tämä hallitus ainakaan alkaisi lailla määräämään rajoja että tällä alueella saatte nämä ja nuo julkiset palvelut ja niiden ulkopuolella ei ei taatusti käy tämän hallituksen pirtaan

suomalaiset yritykset investoivat yhä enemmän sinne kun te ette pidä suomen puolta suomen puolta nimenomaan silloin jos tällaiset asiat vääristävät kilpailua niin kuin ne nyt tekevät

se on ihan oikean suuntainen toimi

huovisen kysymykseen liittyen että yhteensovittaminenhan pitää jossakin tehdä esimerkiksi näitten resurssien tai toimintamäärärahojen osalta ja se on juuri tämä äsken kuvaamani prosessi jossa ovat kaikkien ministeriöitten kansliapäälliköt mukana

pitää päästä parempiin tuloksiin ja sekä työttömyyttä työllisyyttä että myös talouden yleisiä kehityskulkuja kuvaavat mittarit ovat huonossa asennossa

panimme pelisäännöt mitkä ehdot jokaisen maan tulee täyttää

mitä tulee taas siihen miten tästä eteenpäin miten voidaan luottaa ja mikä metsäteollisuuden oma intressi ja halu nyt on hakea uutta

otimme yhteisvastuun siitä että tätä valuutta aluetta hoidetaan niin että se pysyy kasassa

yritän tällä sanoa että tämä on tärkeä tämä on periaatteellisesti tärkeä tällä on jonkun verran ihan aineellistakin merkitystä mutta kokonaishuollon kannalta määräänsä suurempi tämä ei ole

kun näin tehtiin me saimme talouden kasvamaan

jos hallitus meille sitä nyt kertomatta onkin tällä tiellä niin takaan että ainakaan minä en tule olemaan niitä jotka moittivat siitä että hallitus tuolla kannalla edustaisi suomea

lisäksi investointitukia kyllä näille hankkeille myönnetään jos investoijia ilmestyy markkinoille

ensinnäkin minusta valtiovallalla ja sen tutkimusinstituutioilla ei voi olla sitä viisautta yksin valtiollisilla toimijoilla millä tavalla tämä metsäteollisuus uudistetaan

tässä viime viikkojen aikana olen havainnut silloin tällöin asioita joista edustaja soinin kanssa on voinut olla yhtä mieltä mutta tämän sopimuksen osalta niin ei nyt voi sanoa

on tavattoman tärkeää että sen sijaan että nyt tähän saakka on tullut pienillä askelilla tämmöisillä erillisillä päätöksillä valtio vastaan se nyt lakisääteisen menettelyn luo jolla tämä vastaantulo voi tapahtua

jos sitten lyömme laimin niitten pelisääntöjen noudattamisen niin jollakin tavalla kaikilla on vastuu sitten huolehtia siitä että siitä laiminlyönnistä ei seuraa niin suuria ongelmia koko yhteiselle valuutta alueelle että ongelmat ovat paljon suuremmat kuin se pelastusoperaatio mihin mukaan lähtemisestä nyt tällä kertaa on kysymys

siinä prosessissa katsotaan esimerkiksi se resurssitarve miten se yhteensovitetaan käytännössä siellä elävän elämän kentällä

mitä tulee muutoin asutuksen tiivistämiseen jossakin varmasti voi olla siihen tarvettakin mutta erityisesti silloin kun asutusten tiivistämistä perustellaan päästöillä niin myöskään ilmasto ja energiastrategia mikä hyväksyttiin täällä eduskunnassa ei sitä aukottomasti tunnusta eikä todista että ilman muuta se että tiivistetään johtaisi päästöjen vähentämiseen

nyt näitä limiittejä tässä parannetaan koska toisin kuin edellisessä puheenvuorossa sanottiin ne vanhat limiitit eivät kyllä vielä ole täynnä mutta niin lähelle aletaan tulla niitä limiittejä että nämä korotukset tässä ovat perusteltuja ja paikallaan olevia

vaikka suomen metsien nykyinen käyttö kokonaisuudessaan muutettaisiin energiaksi puu ei riittäisi kuitenkaan edes puoleen nykyisestä energiankulutuksesta

niin kuin täällä ydinvoimahankkeen yhteydessä sanoin on erittäin todennäköistä että uusista ydinvoimaluvista ei enää suomessa tarvitse päätöksiä tehdä

arvoisa puhemies

siellä on vielä ehkä vähän vanha vaihe päällä ja nyt kannattaa katsoa ihan mitä eletään tänään minkä todellisuuden kanssa ja minusta tämä sopimus näiltä osin mikä koskee eu sopimuksen kirjaamista on aika luonnollinen ratkaisu kaikkeen siihen mitä jo tänä päivänä on tapahtunut

voidaan sanoa että etelä euroopan holtittomasti eläneitten maitten velat euroalueistetaan kun ne pitäisi kerta kaikkiaan kansallistaa laittaa noiden maiden hallitusten ja niitten pankkien maksettavaksi

tämä on suomalaisen kasvukeskusten ulkopuolisen asuntopolitiikan kokonaiskuvan se toinen puoli se ehkä kuitenkin pienempi puoli

ja maailmanmittaisesti koko maailman kärkeen pyrkivän toiminnan osalta näillä strategisen huippuosaamisen keskittymillä jotka oikeastaan pantiin pystyyn ed

nyt siis parannetaan mahdollisuuksia viennin jälleenrahoitukseen siihen että se suomalainen viejä pystyy turvaamaan vaikkapa nyt sille kiinalaiselle ostajalle sen rahoituksen mitä tuo ostaja sen kaupan tehdäkseen välttämättä tarvitsee

mielestäni tähän saakka nykyinen hallinto vielä tällä hetkellä voimassa oleva hallinto tavallaan eriyttää viranomaisten kesken yhtäältä nämä infratehtävät sitten nämä ympäristöhallinnon tehtävät ja sitten työ ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät tehtävät

vaikka se aiheuttaa päästöjä on turvetta voitava käyttää niin kauan kuin tänne tulee hiiltä ja öljyä tankkereilla ja junilla

nyt minä vielä kiinnitän toistamiseen huomiota siihen että samaan aikaan me olemme tilanteessa jossa varsinkin seutukuntakeskuksissa väki ei juuri enää vähene mutta se väestörakenne muuttuu merkittävästi erittäin merkittävästi se muuttuu vanhusvoittoisemmaksi

ja jos eivät pankit niistä selviä niin silloin näitten pankkien omien hallitusten ja veronmaksajien pitää ne maksaa eikä sälyttää meidän muiden hyvin asiansa hoitaneitten maitten maksettavaksi

tämä ei muuta millään tavalla oikeusasemaa ei suomen suhteessa euroopan unioniin eikä unionin suhteessa suomeen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

voi olla joitakin alueellisia paikallisia ongelmia työvoiman saatavuudessa mutta tällä hetkellä minun tiedossani ei ole ja viimeisen tilastoinninkin mukaan ei ole erityinen ongelma työvoiman saanti näihin metsätöihin

sitten on vielä nämä osket osaamiskeskusklusterit joilla metsäteollisuuden tietyille osa alueille pyritään hankkimaan ja hakemaan menestystä ja uutta ilmettä

tunnistiko ministeri kysymystä

skinnari ja kyllä arhinmäellekin tämän voin sanoa

se vahvuus mikä uudessa elyssä on on mielestäni juuri siinä että nyt ei tulla tavallaan erillisten virastojen kaadereita estämään vaan nyt voidaan saman pöydän ympärillä nämä eri näkökohdat yhteensovittaa ja sitten kun se yhteensovitus on käyty ja tehty ollaan siltä pohjalta valmiita käymään keskustelu sitten myöskin näitten maakuntien liittojen kanssa jotka käyttävät tätä aluekehitysvaltaa

mutta arvoisa puhemies tämä on erinomainen yhteys kuitenkin tarkastella sitä mitä eu jäsenyys ja erilaiset eu sopimukset ja asiakirjat meiltä eduskunnalta edellyttävät

arhinmäki tietää kaikki asiat niin hänellekin tämä voi olla nimittäin vähän vaikea

ikääntyviä seutukuntia meillä on semmoinen parikymmentä joissa tämä kehityskuva on radikaalisti paljon huonompi kuin maassa keskimäärin

tällä kokonaisuudella johon teollisuus osaltaan sitoutuu ja johonka valtio sitoutuu panemaan omat panostukset uskotaan ja luotetaan että se uusi menestys uusi

nyt kun tämä rahoituskriisi on ollut totta ne ovat lähteneet pois markkinoilta ja varsinkin pankkimuotoiset rahoittajainstituutiot sekä meillä että vähän muuallakin ovat vähän haluttomampiakin kuin aikaisemmin olemaan tässä mukana

nimittäin eu on parhaillaan valmistelemassa näitä kestävyyskriteerejä biopohjaisille polttoaineille ja ei ole tarkkaa tietoa mitä sieltä ihan tarkkaan ottaen tulee

tähänkin liittyy jonkunmoinen riski mutta kymmeniä miljardeja ne riskit eivät varmastikaan ole niin kuin täällä edustajatoveri sanoi siitä ei kuitenkaan ole kysymys

kaksi erittäin isoa asiaa suomalaisen metsäteollisuuden kannalta aivan viime vuoden loppupuolella pääministeri vanhasen johdolla ja eräät muutkin ministerineuvostot olivat siinä vahvasti mukana

paraikaa venäjällä on rostovissa aika iso suomalainen vienninedistämisdelegaatio ja minun piti olla vetämässä sitä delegaatiota

muutama päivä sitten täällä käsiteltiin euroopan rahoitusvakausvälineeseen liittyvän lainsäädännön muutokset jotka olivat aika merkittäviä asiakirjoja eduskunnan käsittelyssä

eli täyttääkö suomalainen ohrasta tai kenties vehnästä valmistettu etanoli nämä kestävyyskriteerit tämä on vielä auki oleva asia

arvoisa puhemies

me hoidimme asian niin että suomalainen metsäteollisuus pääsee eurooppalaisessa päästökauppajärjestelmässä ilmaisen alkujaon piiriin

minä nukuin vähän lyhyemmän yön ja mietin tätä kysymystä ja tulin siihen lopputulokseen että eilen käydyn keskustelun perusteella kuitenkin vasemmistoliitonkin eduskuntaryhmän keskuudessa on paljon niitä edustajia jotka jakavat hallituksen yhteisen näkemyksen ja yhdistettynä tuo vasemmistoliittolainen siivu tähän hallituksen yhteiseen näkemykseen on niin vahva yhteinen tahto että minä uskon että energiapolitiikan ratkaisuilla voidaan todella vahvistaa suomalaista elinkeinoelämää ja suomalaista työllisyyttä

arvoisa puhemies

siellä tarvitaan ihan laadukkaita asuntoja sielläkin sellaisia mitä periaatteessa ara rahoittaa eri muodoissaan tällä hetkellä eri puolilla

katsoin että tämä tilaisuus täällä on niin tärkeä että olen paitsi kuuntelemassa niin sen mukaan kuin puhemiehet sallivat aika ajoin myös kommentoimassa esitettyjä kysymyksiä ja päätin jäädä tänne

kunnes tämä selviää kunnes komission esitys siitä mitä kestävyyskriteerit täsmälleen sisällään pitävät kunnes tämä tieto on meidän kaikkien käytettävissä niin minä luulen että nämä teolliset toimijat eivät hevin uskalla näitä investointeja tehdä

arvoisa puhemies

toinen tärkeä asia oli se että nyt kun lasketaan uusiutuvan nestemäisen polttoaineen käyttövelvollisuutta euroopassa eurooppa on päättänyt että liikenteessä pitää olla biopolttoainetta niin silloin jos sitä ainetta valmistetaan puupohjaisesta raaka aineesta sille se kaksinkertainen niin kuin bioo energia bioenergialisä lasketaan ikään kuin kaksinkertaisesti mikä siitä seuraa liikenteen polttoaineeseen

saarijärven tapauksessa esimerkiksi kysymys on yleishyödyllisestä yhteisöstä joka rakentaa ja rakennuttaisi tämmöisiä asumisoikeusasuntoja mutta kun on kysymys siitä että se toimii saarijärvellä vaikka siellä tuo vanhusväestön osuus on tavattoman suuri niin kun se sijaitsee saarijärvellä ja kun se ei ole suuressa kasvukeskuksessa tai esimerkiksi jyväskylän tapaisessa keskuksessa joka nyt on aika suuri kasvukeskus niin sinne ei tuon aran käyttösuunnitelman vuoksi voida myöntää korkotukea eikä myöskään valtiontakauksia

tämä on vaan perustelu sille että arvaan että varmaan kysytään myös sitä miksen ole siellä jossakin vähän kauempana

tämän taaksejääneen rahoituskriisin seurauksena joksi sitä nyt voi sanoa ja myös sitten siihen liittyen eurooppalaisen regulaation finanssialan säätelyn valtavan valtavan lisääntymisen seurauksena on käynyt niin että vaikka markkinakorot ovat tavattoman alhaiset niin rahan hinta ei ole asiakkaille alhainen

tällä me saamme erittäin merkittäviä tuottavuussäästöjä jotka pitää laittaa itse siihen toimintaan siihen että niille yrittäjille elinkeinoelämälle ja työttömille pystytään rakentamaan palveluja ja rahoittamaan niitä palveluja

toinen tämmöinen ikään kuin työjärjestyksenomainen kommentti tähän alkuun on se että kun on kysymys ydinvoiman lisärakentamisesta nyt kysymys on samalla ehdottomasti sellaisesta vakaumuksellisesta kysymyksestä vähän omantunnon kysymyksestäkin jos sen saman ilmiön hivenen toisin käsittein ilmaisee voi puhua tämmöisestä omantunnon kysymyksestäkin minä myönnän

hyödyntämällä energiatehokkuus täysimääräisesti ja älykkäät energiaverkot maksimaalisesti suomella on mahdollisuudet teollisuuden ja kotitalouksien tarpeista vähääkään tinkimättä vähentää radikaalisti energiankulutusta

nyt on ratkaisut tehty

ja sitten jos asiakas tarvitsee velkarahaa lainamuotoista rahaa niin sen rahan sen velkarahan lainarahan saamiseen vakuudet vakuusvaateet ovat kasvaneet tavattoman paljon

jo edellinen hallitus päätti että suomen tavoitteena on varmistaa sähköomavaraisuus eli korvata sähkön tuonti ja kulutuksen kasvu omalla tuotannolla

tällä kertaa neuvottelut ovat jälleen kerran hyvin tärkeät

arvoisa puhemies

minusta tämä on kyllä tavattoman väärin

tämän sanon sen takia että jos joudun joltain kohtaa kritisoimaan täällä käytettyjä puheenvuoroja ydinvoimaan liittyviä minä en niitä kritisoi sen takia että joku on äsken sanotuista syistä vakaumuksellisista tai omantunnon syistä toista mieltä

äsken tuli esille jo tämän pysyvän kriisirahaston päätöksentekomenettely